ei ole ehkä ollut tarvettakaan mutta tänä päivänä näitten rajausten merkitys on käymässä viljelijöille taloudellisesti aivan sietämättömäksi

voin vaan kertoa esimerkin omalta alueeltani

arvoisa puhemies

minä ymmärrän toimituksellisen itsenäisyyden ja siinä mielessä että edes talon toimitusjohtaja ja talon korkein johto eivät tienneet tästä asiasta etukäteen

meillä oman kylän alue on merkitty pohjavesialue kakkoseksi

mutta jos tämmöistä asiaa on vuosi selvitetty ja ajankohta osuu juuri tällaiseen keskustelutilanteeseen jolloin aivan selvästi tästä kansalaisetkin ymmärtävät että kyseessä on pääministerin ja hallituksen kaatoyritys niin tällaisten argumenttien jotka nyt esitettiin olisi minusta pitänyt olla kyllä selkeämmät

sitä ei ole osayleiskaavassa merkitty tärkeäksi pohjavedenottoalueeksi ja siitä huolimatta se kuitenkin tämmöinen pohjavesialue kakkonen on missä on aivan samat rajoitukset kuin varsinaisilla pohjavedenottoalueilla

kyllä minusta näitä toimintatapoja pitää voida arvostella tässäkin talossa kun me kerran siitä rahoituksesta vastaamme

tähän onko talossa muutakin tehtävää minä kerroin että on tullut äänestäjien ja kansalaisten taholta tämä epäilys eikö talossa mitään muuta tehdä kuin keskustellaan vaalirahoituksesta

sillä alueella on viljelty tietojeni mukaan liki sata vuotta monella tilalla hedelmiä ja marjoja ja erikoiskasveja

valtakunnan hedelmän ja marjanviljelyalueista minun ymmärtääkseni noin puolet sijaitsee joko ykkös tai kakkospohjavesialueella niin että siinä mielessä on tärkeää selvittää näitä rajauksia ja todellisia pohjavesivirtauksia

meilläkin hämeenkyrössä on rakennettu sen jälkeen useita pohjavedenottamoalueita joista saadaan merkittävästi pohjavettä hyviä alueita ja minusta olisi järkevää selvittää onko tämmöisiä varauksia ylipäätään tarvetta pitää kun ei ole näköpiirissäkään että vettä otettaisiin

tässä on monenlaisia selvitettäviä asioita ja ongelmat eivät koske läheskään pelkästään hedelmän ja marjanviljelyä vaan kaikkea erikoisviljelyä ja kotieläintaloutta luomutaloutta niin että tärkeää olisi saada selvitettyä näitten rajojen oikeat paikat ja se onko ylipäätään meillä tarpeettomia varauksia keskellä kyläaluetta keskellä asuntoalueita kun meillä on hyviä metsäisillä kankailla sijaitsevia vedenottamoalueitakin ja kun näitä haja alueitten vesihankkeita toteutetaan yhteiskunnan varoin voitaisiin ottaa nämäkin asiat huomioon tässä keskustelussa

en tiedä mitä kaikkea tähän pilottiohjelmaan tulee sisältymään mutta jos siinä sitten etsitään keinoja joilla nämä todelliset pohjavesialuerajaukset voidaan selvittää niin pidän sitä erittäin hyvänä

arvoisa herra puhemies

niin kuin valiokunta on mietinnössään todennut ja useat edustajat puheenvuoroissaan pidän minäkin selontekoa tarpeellisena ja olen samaa mieltä että selonteosta on tehtävä pysyvä käytäntö

joukkoliikenteen eteen on tehty toimenpiteitä samoin itä suomen rekkaliikenteen ongelmien vähentämiseksi

hallitus on hoitanut valtiontaloutta hyvin mutta tärkeä kansallisomaisuutemme liikenneväylät erityisesti alempi tieverkko on rapautumassa

suomen sitoutuminen eun liikennepoliittisiin linjauksiin sekä eun ilmastotavoitteisiin edellyttää myös vahvaa panostusta raideliikenteeseen

suomen rautateiden pääliikenneyhteys on rautatie helsingistä tampereen ja seinäjoen kautta ouluun ja edelleen rovaniemelle ratahaaroineen jyväskylään vaasaan sekä poriin ja raumalle

päärata palvelee suomen kaupungistuneita vyöhykkeitä ja yhdistää pirkanmaan keski suomen satakunnan ja pohjanmaan alueet pääkaupunkiseutuun ja välittää osaltaan sisämaan ja satamien välistä liikennettä

pääradan vaikutuspiiriin jatkoyhteydet huomioon ottaen sijoittuu kolme neljäsosaa maamme raideliikenteen vaikutusalueen väestöstä ja merkittävä osa elinkeino elämän kuljetuksista

päärataa ei ole kyetty parantamaan liikenteen kasvun edellyttämässä tahdissa

jo toteutettavaksi esitetyt ja suunnitellut pääradan perusparannustyöt ja nopeustason nostaminen tulevat nykyisellä rahoituksella kestämään jopa kymmeniä vuosia

niin henkilö kuin raideliikenteen kuljetukset joutuvat näin liian pitkään liikkumaan ratatyömaiden kautta ja osin tilapäisjärjestelyin

valiokunta kehottaakin mietinnössään hallitusta nopeuttamaan näiden hankkeiden toteuttamista ja rakentamaan seinäjokioulu rataosuuden pikaisesti ensin kaksiraiteiseksi ennen laajoja liikennettä haittaavia peruskorjauksia

koko rataväli helsinkitampereoulu tulee nostaa palvelutasoltaan korkeimman palveluluokan rata osaksi

liikenne ja viestintävaliokunta on mietinnössään asettanut tavoitteekseen liikennekuolemien vähentämisen

kuitenkin se miten tavoite toteutetaan ei mielestäni selonteossa konkretisoidu

pidän hyvänä valiokunnan käsitystä että liikenneturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä perustienpidon rahoitusta

vilkkaimpien pääteiden varustaminen keskikaiteilla ja ohituskaistoilla lisää liikenneturvallisuutta samoin kuin hirvikannan koon pienentäminen

suuri tarve on usein koulujen läheisyydessä ja kevyen liikenteen väylät parantavat liikenneturvallisuutta sekä edistävät lasten ja myös aikuisten liikuntamahdollisuutta

liikenneverkon kunto ja toimivuus vaikuttavat elinkeinoelämän kilpailukykyyn sekä yritysten palvelujen ja asutuksen sijoittumiseen

arvoisa puhemies

tänään jo pyrittiin vaikuttamaan tähän alkoho lin käytön lisääntymiseen ja lisääntyneisiin ongelmiin säätämällä alkoholiveron korotuksesta ja tämä laki osaltaan myös täydentää kyllä tätä linjaa ja koettaa näihin alkoholihaittoihin puuttua

minusta lakivaliokunnan mietintö on erittäin hyvä ja nyt on sitten tähän nuorten alkoholijuomien poistoon löytynyt tuommoinen käytännön menettelytapa jossa turhaa byrokratiaa on voitu karsia ja voidaan tähän tosiaan nyt puuttua tämän lakiesityksen puitteissa

tässä on keskusteltu myös alkoholin mielikuvamainonnasta ja sen mahdollisesta rajoittamisesta ja tämä on kyllä asia mihinkä on myös paikallaan puuttua ja löytää keinoja jotta voidaan vaikuttaa tavallaan alkoholikasvatukseen tältä osin että ei anneta vääriä mielikuvia alkoholin käytön suhteen

hallituksen suomen turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa on valmisteltu seurantaryhmässä ja käsitelty täällä eduskunnassa perusteellisesti

selonteossa on arvioitu suomen turvallisuutta laajan turvallisuuden näkökulmasta ja mietinnössä on huomioitu myös huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden merkitys joita ed

kaunistokin äskeisessä puheenvuorossaan toi esiin

suomen puolustusratkaisu perustuu edelleen uskottavaan omaan puolustukseen jolla varaudutaan tarvittaessa torjumaan suomeen kohdistuva sotilaallisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen

suomen puolustusratkaisu perustuu edelleen yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon

ulkomaiset sotilastarkkailijatkin ovat tämän meidän asevelvollisuuteen perustuvan armeijamme merkityksen ja taidon huomanneet

alueellinen puolustus rakentuu koko maan puolustamiseen

arvioinnissa on huomioitu teknisesti kehittyvän puolustusmateriaalin hintakehitys maailmalla sekä myös kotimaisen puolustusteollisuuden merkitys

taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulee mielestäni pyrkiä turvaamaan varusmiehillemme sekä pienenevälle reservillemme varuskunnat sekä ajanmukainen varustus ja koulutus jos kerran haluamme pitää kiinni omasta puolustuksesta ja sen uskottavuudesta

siinä on huomioitu myös tärkeä poliittisen yhteisymmärryksen sekä kansalaismielipiteen merkitys jos joskus tulevaisuudessa päädyttäisiin hakemaan nato

tiedust jakoi

arvoisa puhemies

rakennepolitiikan kannalta on erittäin tärkeätä että tämä luopumistukilaki saadaan jatkettua ja meillä on todella suuria haasteita että maatalous suomessa jatkuu ja saadaan uusia yrittäjiä lähtemään viljelijöiksi

meillä on tavoiteltu rakennepolitiikassa isoja yksiköitä ja niin hyvä kuin se onkin se on kyllä rajoittanut yrittäjien määrää

toisaalta kuitenkin maatalous on suuressa osassa maata monipuolistanut tuotantoa ja tiloille on hankittu lisäansioita joko tilan ulkopuolelta taikka sitten monipuolistamalla tuotantoa ja välttämättä se suuri tilayksikkö ei kaikissa oloissa ole ollut mahdollinen

elikkä siinä mielessä on tärkeää että myös monimuotoiselle maatalousyritykselle annetaan mahdollisuuksia ja säilytetään mahdollisuudet asua maatilalla ja hoitaa maaseutua sielläkin missä ei niin suuriin tilayksiköihin olosuhteitten puolesta päästä

siinä mielessä on erittäin hyvä asia että valiokunnassa nyt sitten tämä peltomaan vuokrausvaihtoehto nostettiin esiin ja on edelleen mahdollista tilaa jatkettaessa käyttää tätä vuokrausvaihtoehtoa hyväksi ja hankkia myös sitä kautta lisää maata käyttöön

arvoisa herra puhemies

hallituksen energiapaketti onkin kokonaisuudessaan erinomainen sillä toteutuessaan se merkitsee että sähkön osalta saavutetaan omavaraisuus ja koko energian kulutuksenkin osalta omavaraisuus kohenee oleellisesti

ehdot ovat aiempaa käytäntöä tiukemmat

paitsi että ikäraja on tiukka nyt on vielä sitten tämän vuokrattavan maan läheisyys maatilan keskuksesta aika tiukasti määritelty kun sanotaan että vuokrattavan peltomaan pitää olla maatilan välittömässä läheisyydessä

ministeri pekkarinen ansaitsee kiitokset hyvästä esityksen valmistelusta ja asiantuntevasta osallistumisesta myös lähetekeskusteluun

energiantuotantoon tulee tuhansia uusia työpaikkoja sekä samalla varmistetaan paljon energiaa tarvitsevan teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä työllisyyttä suomessa

itse valiokunnassakin tätä välittömässä läheisyydessä ilmaisua pidin kyllä tiukkana mutta niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja ed

energiapaketin avulla suomi kykenee täyttämään velvoitteensa ja kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

energiapaketti pitää sisällään maksimaalisen bioenergian käyttöönoton

rajamäki on tehnyt asiassa vastalauseen

niin kuin siinä vastalauseessa todetaan siinä pelätään mahdollisuutta näennäisviljelyyn

semmoisella nuorella joka lähtee tänä päivänä maataloutta harjoittamaan ja peltoja hankkimaan käyttöönsä tuskin ensisijaisena tarkoituksenaan on näennäisviljely

biodieselin kotimainen tuotanto on tärkeä osa pakettia siirryttäessä liikenteenkin osalta merkittävästi uusiutuvan energian käyttöön

kyllä maatalous on tänä päivänä niin paljon kovien paineitten alla ja kannattavuus tiukassa että kyllä siinä pitää tosissaan yrittää jos siellä meinaa leipänsä ansaita

rajamäen vastalause esitys on kyllä minusta aika tarpeeton mutta ymmärrän että hän kuitenkin on hyvää tarkoittanut ja totta kai ensisijaisena tavoitteena pitää olla että peltomaata saadaan hankittua ostamalla

pidän tärkeänä että myös kotimaisen bioetanolin tuotanto saataisiin käynnistettyä

samalla voitaisiin korvata heikkolaatuista salmonellariskiä sisältävää ulkomaista tuontivalkuaista ja helpottaa viljan vaikeata markkinatilannetta täällä kotimaassa

arvoisa puhemies

me säädämme täällä kansalaisille paljon hyvää tarkoittavia lakeja mutta onko tässä lainsäädäntötyössä riittävästi otettu tarvittavat resurssit huomioon ja varsinkin nyt kun nähdään että ajat vaikeutuvat olisiko tähän resursointiin tarvetta jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota

pidän esitystä perusteltuna koska näin voidaan korvata venäjältä tuotava ydinsähkö varmistaa sähkön omavaraisuus ja korvata kivihiilen sekä öljyn käyttöä

pidän välttämättömänä sähkömarkkinoiden toimivuuden parantamisen kannalta että toinen ydinvoimalaluvista tulee fennovoimalle

fennovoimalle esitettyä lupaa on useissa puheenvuoroissa arvosteltu siksi ettei sen ydinjätteen loppusijoitukseen ole vielä esitetty lopullista ratkaisumallia

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian lisääminen edellyttää toimivia ohjauskeinoja ja sitä että kemera tukeen ja puun käyttöä edellyttävään tuotantotukeen varmistetaan rahoitus

tällä hetkellä esimerkiksi kemera tuen riittävään rahoitukseen liittyy epävarmuutta sillä tämän vuoden kolmannessa lisätalousarviossakaan ei ole tähän rahaa esitetty

pidän energiapakettia kokonaisuutena

lupa kahdelle ydinvoimalle edellyttää että myös uusiutuvan energian osalta koko paketti ja ohjauskeinojen rahoitus pitää ja rahoitus turvataan ja siihen tarvittavat lakiesitykset tuodaan eduskunnan käsittelyyn niin kuin ministeri pekkarinen on täällä luvannut

edellytän kuitenkin että koko paketti pidetään koossa

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on erittäin tärkeää että voidaan kaikin keinoin työllisyyttä tukea ja erittäin ratkaisevaa siinä on että saamme vientiteollisuutemme vauhtiin ja se edellyttää panostuksia osaamiseen ja koulutukseen ja tutkimukseen ylipäätään

budjetissa on osoitettu lisävaroja nuorten työvoimakoulutukseen ja työpajatoimintaan ja nuorten oppisopimuskoulutukseen ja tämä on eräs tärkeä keino nuorten työllistämisen kannalta ja varmaan tähän on jatkossa vielä enemmän kyettävä osoittamaan varoja ja keinoja miten nuoria saadaan oppisopimuskoulutuksen avulla työllistettyä ja mukaan työelämään

nuorten työttömyys on hurjaa vauhtia lisääntynyt niin kuin täällä on jo aiemmin todettu ja kaikki keinot joilla nuoria saadaan mukaan työelämään ovat jo kestävyysvajeenkin hoidon kannalta tulevaisuudessa erittäin tärkeitä koska me tarvitsemme kaikki nuoret mukaan työelämään ja sitä kautta kansantalouttamme vahvistamaan

syrjäytymisriski on nuorten kannalta suuri ja kunnissakin tapahtuvat säästöt tätä riskiä osaltaan suurentavat sillä kunnat ovat säästäneet peruskouluopetuksessa ja myös kouluavustajien määriä on vähennetty

olen jo aiemminkin kantanut huolta erityisesti oppimisvaikeuksissa olevien nuorten osalta jotka ovat kaikkein suurimmassa vaarassa syrjäytyä ja jäädä työttömiksi

ylipäätään mielenterveyspuolella näyttää että siellä on henkilöstövajekin uhkana ja palveluitten järjestämisessä suuria ongelmia eri puolilla valtakuntaa

budjettiesitys on monessa mielessä hyvä ja valtiovarainvaliokunta on tehnyt vielä monia tärkeitä parannuksia budjettiesitykseen

samoin vesihuoltotöihin on osoitettu lisää rahaa ja tarpeet olisivat huomattavastikin suuremmat mutta hyvä että edes vähän on voitu tuolle momentille rahoja osoittaa lisää

liikennepuolella tarpeita on valtavasti ja määrärahoja sinnekin perustienpitoon on osoitettu

liikenneinfraa ollaan parantamassa mutta tarpeet ovat suuret

niin kuin täällä on todettu suomalaiset kuljetusyrittäjät ovat suurissa vaikeuksissa tämän lamankin takia ja tämä ulkolaisten yrittäjien toiminta valtakunnassa on kyllä aiheuttanut vielä lisäongelmia tähän

nyt hallitus on tehnyt hyvän esityksen ja liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt tästä esityksestä vielä paremman mietinnön ja toivon mukaan nyt voidaan näihin ulkomaisen kilpailun vääristymiin puuttua

arvoisa puhemies

mutta riittääkö tämä vauhti että me saamme riittävästi bioenergiatuotantoa ja metsäbioenergian käyttöä rakennettua kun verrataan niitä tavoitteita ja sitoumuksia mitä meillä eun kanssa on

maatalouden puolella on hankala tilanne viljan ylituotannon kanssa ja tässä on kovasti keskusteltu bioetanolitehtaan saamisesta suomeen ja nyt jos tässä näkökulmassa huomioidaan sitten myös kotimaisen valkuaisrehun nimenomaan puhtaan valkuaisrehun salmonellavapaan valkuaisrehun tuotannon aikaansaaminen niin onko tällä puolella näköpiirissä että me voimme saada kotimaista tuotantoa käyntiin

mutta kun ed

pulliainen käytti hienon puheenvuoronsa jossa kiitti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaakin niin haluan kuitenkin täältä pöntöstä käsin vielä osaltani kiittää paitsi valiokunnan puheenjohtajaa myös valiokunnan jäseniä

me olemme tämän vaalikauden aikana tarkastusvaliokunnan toiminnassa nostaneet monta tärkeää asiaa esiin ja tehneet ehdotuksia jotka eduskunta on sitten yksimielisesti hyväksynyt

täytyy sanoa että valiokunnan toiminnan kannalta on ollut tärkeätä että siellä on ollut kokeneita valtiopäivämiehiä kuten ed

pulliainen joka tehtävänsä suorittaa erittäin tunnollisesti ja asiaan paneutuen

tältä pohjalta valiokunta on tuottanut monta tärkeää mietintöä jolta pohjalta valtion toimintoja ja taloutta voidaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin ja tuloksellisemmin valvoa

valiokunnan puheenjohtaja jo esitteli mietinnön erittäin hyvin eikä siltä osin ole paljon lisättävää

valtion omistuksilla on paitsi tuoton kannalta tärkeä suuri merkitys myös erityistehtäväyhtiöitten kautta monia tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä ja on tärkeää että niitä hoidetaan mahdollisimman tuloksellisesti ja myös eduskunta pystyy tätä toimintaa valvomaan ja seuraamaan ja siihen tarvittaessa puuttumaan

tampereen yliopiston toimesta tehdyssä ja valiokunnan teettämässä tutkimuksessa voidaan osoittaa samoin kuin asiantuntijakuulemistenkin pohjalta että nykyinen käytäntö valtion omistajaohjauksessa on monilta osin puutteellista muun muassa eduskunnan parlamentaarisen valvonnan kannalta

valiokunnan mielestä valtiovarain controller toiminto sopii hyvin tähän tehtävään ja on tarkoituksenmukaista siirtää controller toiminto valtioneuvoston kansliaan

mietinnössä valiokunta korostaa muun muassa että kunnallisten eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laadun korkea taso tulee turvata maan kaikissa osissa

valiokunta on kiinnittänyt huomiota päivystyspalveluissa ilmenneisiin ongelmiin

palveluiden saatavuuden ja päivystysvelvollisuuden raskauden aiheuttamista ongelmista johtuen eläinlääkäreiden saatavuus ja nimenomaan hyötyeläinlääkäreiden saatavuus on haja asutusalueitten kunnissa usein hyvinkin hankalaa

valiokunnan lausumaehdotus eduskunta edellyttää että maamme eläinlääkinnän eläinlääkäritarve sekä mahdollinen tarve lisätä koulutettavien eläinlääkäreiden määrää arvioidaan pikaisesti on tarpeellinen

arvoisa puhemies

on paikallaan että ammattikorkeakoululakiinkin on tehty muutoksia jotka ovat linjassa yliopistolakiuudistuksen kanssa

duaalimallin mukaisesti ammattikorkeakouluja on kehitettävä voimakkaasti työmarkkinoiden tarpeet huomioiden

lakiesityksessä ja sivistysvaliokunnan mietinnössä on kiinnitetty erityistä huomiota myös opiskelijoiden terveydenhuoltoon ja liikuntamahdollisuuksiin ja tältäkin osin valiokunnan mietinnön lausumat ovat paikallaan